on syntynyt erilaisia ristiriitoja riitoja alueella ja nyt jos tämä ratifiointiprosessi etenee tästä on pelkona se että nämä riidat ja vastakkainasettelut vain jyrkkenevät siellä alueella

tilanne on siinä mielessä nurinkurinen että sellaiset henkilöt joilla ei ole välttämättä mitään yhteyttä saamelaiskulttuuriin voisivat estää sellaisten henkilöiden saamelaisuuden jotka ovat todistettavasti sekä suvultaan että elämäntavaltaan saamelaisia

kuntayhtymissähän kunnat kunnanvaltuustot valitsevat ne päättäjät jotka sitten tekevät kuntayhtymässä päätöksiä ja sitä kautta on tämmöinen linkki siihen demokraattiseen päätöksentekoon

sen sijaan vastuukuntamallissa se kunta joka menettäisi nämä palvelut jäisi vain maksajan asemaan eikä sillä olisi mitään roolia sen suhteen miten päätetään palveluita järjestää

päinvastoin kannattaisi toimia nytten niin että panisimme edelleen jäitä hattuun selvittäisimme kestävällä tavalla tämän ratkaisisimme ekana saamelaiskäräjälain muutoksen rakentavalla tavalla niin että se tekisi kaikille oikeutta ja sen jälkeen katsoisimme onko meillä edellytykset lähteä tässä ratifioinnissa yleensäkään etenemään

viimeisissä päätöksissään korkein hallinto oikeus on korostanut henkilön itseidentifikaation merkitystä siis sitä että henkilö itse pitää itseään saamelaisena

molemmista tulee huolehtia ja kaikissa tapauksissa vaalipiirien tulee olla sen kokoisia että äänestäjät kokevat poliittisen järjestelmän itselleen läheiseksi

valiokunnan enemmistö halusikin jättää tämän tulkintalinjan voimaan ja juuri siksi enemmistö hyväksyi hallituksen esityksen sijaan nykyisen saamelaismääritelmän voimassa pitämisen

kun tässä debatissa kysyin oikeusministeriltä mikä on se konkreettinen oikeus ja hyöty mitä tämä ilo sopimuksen hyväksyminen ja ratifioiminen täällä eduskunnassa tuo saamelaiselle väestölle niin sain jos oikein tuon vastauksen tulkitsin siitä vastauksesta oikeastaan vain yhden konkreettisen asian ja se oli se että tämä parantaa saamelaisten osallistumista muun muassa valtion hankkeisiin siellä alueella niin että sinne tulee tämmöinen neuvotteluvelvoite

näitä näkökulmia ei hallituksen esityksessä ole millään tavalla otettu huomioon ja sen takia ehdottomasti kannatan tämän esityksen

sen sijaan ongelmien kasaantumista tiettyihin kuntiin aiheuttavat hallituksen säästötoimet ja kiinteistöveron irrottaminen verotulon tasausjärjestelmästä

on ollut hämmentävää että hallitus on esittänyt että lakiin tulisi kirjata sellainen periaate joka on jo nyt johtanut epäoikeudenmukaisuuksiin niiden lisääntymiseen ja mielivaltaisten päätösten tekemiseen

edellisen hallituksen aikana suomi otti rakentavan isänmaan etua varjelevan mutta samalla kriittisen lähestymistavan euroopan ongelmamaiden tukemiseen

toiset kunnat voittavat lapissa se pitää paikkansa ja keskimäärin lapissakaan ei kiinteistöveron poistaminen verotulojen tasausjärjestelmästä sinänsä ole dramaattista mutta näyttää käyvän niin että ne kunnat jotka ovat muutenkin ahtaalla häviävät lapissakin tässä menettelyssä

minun oikeustajuni ei salli tällaisen epäoikeudenmukaisen käytännön jatkamista ja vahvistamista lainsäädännöllä

mutta tämähän oikeastaan paljastaa sen että mitään erityistä tarvetta ratifiointiin ei ole koska tätä samanlaista neuvotteluvelvoitettahan esitetään myös saamelaiskäräjälaissa eli ei tämä ratifiointi tuo mitään uutta kun se on jo siellä käräjälaissa esitetty

päivänä pääministeri kiviniemi antoi eduskunnalle pääministerin tiedonannon jossa hän totesi muun muassa seuraavaa

saamelaisalueella ja saamelaiskysymyksistä pitää rakentaa rauhaa ja rauhaa ja sopua ei saavuteta sillä että annetaan epäoikeudenmukaisuuden jatkua

mielestäni kuntien välistä yhteistyötä tarvitaan jatkossakin eivätkä yhteistoimintarakenteet kuntayhtymät ole lähtökohtaisesti negatiivisia

toinen asia on kannatetaanko sitä vai vastustetaan mutta siellä sitä on jo esitetty ja siinä mielessä tämä ratifiointi ei tuo mitään erityistä uutta

olen itse sitä mieltä että saamen kielen ja kulttuurin säilyttäminen sen elävänä pysyminen on suomelle kunniakysymys nyt ja tulevaisuudessa

ongelmamaiden lainojen ostaminen jälkimarkkinoilta ei meille käy koska siinä ollaan lähellä toisten maiden vastuiden kannettavaksi ottamista

meillä käytetään kymmeniä ja taas kymmeniä miljoonia erilaisiin kulttuurihankkeisiin mutta joka vuosi täällä taistellaan siitä saadaanko riittävä rahoitus saamen kielen kielipesille

heti alkuun haluan todeta että olen edustaja lehden kanssa samaa mieltä siitä että olisi syytä tarkastella tulolähdejaosta luopumista kokonaan

tämäkin sitaatti osoittaa sen että keskustan kanta on ollut koko ajan selvä ja johdonmukainen toisin kuin eräillä toisilla

minusta kannattaisi meidän yhdessä panna nyt kaikki voimat siihen ja sen rahoituksen saamiseen ja semmoiset jotka herättävät voimakasta ristiriitaa siellä lapissa ja alueella jätettäisiin nyt taaemmas koska niillä ei ole lopunpäätä sen kielen kehittymisen kannalta kovinkaan suurta merkitystä

toinen uudistus verotukseen tämän lisäksi mitä hallitus nyt esittää joka mielestäni kyllä kannustaisi sijoittamaan myös pieniin ja keskisuuriin yrityksiin joissa on aina riski että rahat häviävät on se että jos sijoitustoiminnasta syntyy tappioita niin ne saisi nykyistä vapaammin vähentää myös muista pääomatuloista

en voi ymmärtää että lainsäätäjä vahvistaisi muun ohessa vähemmistöjen vähemmistön eli metsäsaamelaisten ja inarinsaamelaisten syrjinnän

olen yllättänyt myös siitä arvoisa puhemies että olen saanut monia yhteydenottoja tuolta pohjoisesta myös saamelaiskäräjien jäseniltä jotka ovat olleet yhteydessä ja sanoneet että heidän mielestään tätä ilo sopimusta ei ollenkaan tarvita

perustuslakivaliokunta päätti tehdä yksimielisesti esitettyyn hallituksen esitykseen myös muutamia muutoksia jotka valiokunnan puheenjohtaja edellä ansiokkaasti esitteli

he ovat sanoneet että sitä ennen muuta ajavat ne jotka eivät ole siellä alueella aikoinaan asuneet vaan ovat tulleet sitten myöhemmin alueelle ja kokevat että nyt pitäisi saada enemmän oikeutta vaikuttaa niihin maankäyttökysymyksiin

arvoisa puhemies

hallituksen esitys liki kaksinkertaistaa euromaiden vastuulla olevat takaukset väliaikaiselle kriisirahastolle ervvlle ja valtuuttaa kriisirahaston moniin uusiin toimiin yhä harvempien taloudeltaan terveiden euromaiden kasvavalle yhteisvastuulle

arvoisa puhemies

on harmillista että tässä tilanteessa jossa kaikki energia tulisi suunnata saamen kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen näyttää siltä että aika ja voimavarat tuhlataan siihen että yritetään keinolla millä hyvänsä kieltää joidenkin saamelaisten täysimääräinen oikeus kuulua saamelaisten yhteisöön

siinäkin mielessä kun on tämmöistä ristiriitaa saamelaiskäräjienkin sisällä näkisin että olisi parempi panna tämä koko prosessi nyt jäihin eikä lähteä tässä ratifioinnissa etenemään

esitys antaa mahdollisuuden ennakollisen tuen antamiseen valtioille joilla ei ole minkäänlaista vahvistettua talouden sopeutusohjelmaa kuten täällä on tullut esille ja esitys antaa ervvlle mahdollisuuden ongelmiin ajautuneiden rahoituslaitosten pääomittamiseen

ymmärrän ja arvostan että valiokunnan vähemmistöön jääneet henkilöt ovat pyrkineet rakentamaan kompromissia mutta valitettavasti vastalauseen sisältämä muutosesitys ei olisi poistanut hallituksen esitykseen sisältyviä keskeisiä ongelmia

olen edustaja lindtmanin kanssa kyllä samaa mieltä siitä että on oikein että tässä uudistuksessa nyt sitten painotetaan nämä kriteerit niin oikein että muun muassa itä suomen osalta joka on pitkään saanut vähemmän kuin mitä periaatteessa sille olisi kuulunut jos mietitään mitä ovat sairastavuudesta aiheutuvat kustannukset tämä tilanne korjaantuu

täällä puheenvuorossa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja totesi että ensisijainen vastuu näissä tilanteissa on osakkeenomistajilla pääomittaa pankkeja ja toissijainen vastuu kyseisellä valtiolla ja vasta kolmantena ervvllä

sekin on tosiasia mitä täällä on käytetty puheenvuoroja että eihän kukaan täysipäiväisesti yrittäjätoimintaa harjoittava näin pienellä liikevaihdolla pysty elättämään itseään

minusta tämä on erittäin iso kysymys ja olisin toivonut että ennen kuin hallitus tuo valtionosuusjärjestelmän uudistuksen tänne vaikka oltaisiin yhtä mieltä siitä että nykyinen järjestelmä ei ole paras mahdollinen sitä pitää korjata niin oltaisiin ratkaistu tämä ongelma etteivät suomalaiset tosiasiassa joudu eriarvoiseen asemaan

hallitus korostaa vakuuksien merkitystä mutta samalla on neuvoteltu esillä olevan ervv sopimuksen muutoksista niin huolimattomasti että kun vielä elokuussa valiokunnille toimitetussa sopimusluonnoksessa oli erikseen sopimuspykälä siitä että mahdollisista vakuuksista voidaan neuvotella puuttuu tämä sopimuskohta lopullisesta sopimuksesta kokonaan

se ei luo tämmöistä kynnystä kannustinloukkua vaan arvonlisäveron suhteellinen määrä nousee portaattomasti aina täyteen arvoonsa sinne kun sitten alarajahuojennuksen määrä tulee täyteen

tämä koskettaa juuri niitä ihmisiä jotka muutoinkin yleensä syrjäseudulla ovat palveluista aika kaukana ja joiden palvelutarjonta sillä alueella on erittäin voisi sanoa niukkaa suhteessa näihin keskuskaupunkeihin

en ole ollenkaan varma saataisiinko siitä työllisyyden yrittäjyyden kannalta ihan samanlaisia hyötyjä

kun täällä on käytetty puheenvuoroja kansan kahtiajaosta niin täytyy kyllä todeta että todellinen kahtiajakohan on niiden välillä joilla on töitä ja jotka ovat työttöminä

toiset jotka pikkuisen enemmän tienaavat sitten maksaisivat arvonlisäveroa ja siinä tulisi jo aikamoisia oikeudenmukaisuuskysymyksiä tarkasteltavaksi

kukaan ei tietenkään vastusta turvaavien vakuuksien saamista mutta samalla täytyy valitettavasti todeta että hyvin harva uskoo että mitään todellisia vakuuksia suomi tulee samaan puhumattakaan turvaavista vakuuksista

nyt tässä keskustelussa on kyllä unohtunut paljolti se että tänä päivänä niillä jotka ovat työelämässä ei lähtökohtaisesti ole kovin suurta ahdinkoa

arvoisa puhemies

on helppo yhtyä edellä edustajien lintilä kalli ja kiviranta puheenvuoroihin mitä tulee tähän perintö ja lahjaverolakiin ja sen perintö ja lahjaveron kiristämiseen

sen takia kyllä odottaisin että oppositio etenkin vasemmalla kantaisi erityisesti huolta niistä toimenpiteistä joita hallitus pyrkii todella voimakkaasti tässä hallitusohjelmassa tekemään että meillä syntyisi uusia työpaikkoja yrityksiä tänne suomeen ja sitä kautta tämä kahtiajako pienenisi

toisella puolella on tietenkin se että sillä kerätään kuitenkin satoja miljoonia verotuottoja valtiolle ja tässä taloudellisessa tilanteessa on hirveän hankala lähteä siitä verosta nopeasti luopumaan jos ei samalla jotain korvaavaa veroa verotuottoa pystytä saamaan toisaalta

täällä on jo keskusteltu jonkun verran siitä uskallan sanoa epäoikeudenmukaisuudesta että nyt kun poliisilaitosten alueet suurenevat niin kielivaatimukset tulevat ulottumaan yhä laajemmalle alueelle ja entisten poliisilaitosten alueilla olevat ansioituneetkaan poliisihenkilöt eivät ole enää välttämättä päteviä pyrkiessään urallaan eteenpäin

arvoisa puhemies

ja tähänhän hallitus pyrkii

sitten on oma kysymyksensä tämä yritysten sukupolvenvaihdoksen verotus

arvoisa puhemies

haluaisin arvoisalle ministerille vastata että en sanonut etteikö tällä selityksellä olisi mitään merkitystä mutta kansainvälisoikeudellista sitovaa merkitystä sillä ei ole

riippumattomien asiantuntijoiden ja ekonomistien vastaus kriisistä selviytymiseksi on eri puolilla eurooppaa yhä useammin hallittu velkasaneeraus euromaiden yhteisvastuuta kasvattavien tukitoimien sijasta

arvoisa puhemies

nyt haluaisinkin kysyä asianomaiselta ministeriltä voisitteko te harkita sitä että tulisi todella tämmöinen määräaikainen kielivaatimuksien tarkistus tältä osin jotta eivät yksilöt joutuisi kohtuuttomaan asemaan tämän muutoksen tultua voimaan sillä jos me ajattelemme tilannetta että meillä on kaksi hakijaa ja toinen on paljon ansioituneempi poliisimiehenä mutta kuitenkaan tämän kielivaatimuksen takia häntä ei valita niin minusta tämä tilanne on

ottaen huomioon tulevan tasavallan presidentin vankka ulkopoliittinen kokemus minusta väyrynen on ansainnut tämän korotuksen

mutta sekin on tunnustettava että kaikkiin tilanteisiin tämä olemassa oleva huojennusjärjestelmä ei kuitenkaan riittävästi pysty vastaamaan

muun muassa edellä mainituilla perusteilla mielestäni eduskunnan ei tule hyväksyä hallituksen esittämää ervvn sopimusmuutosta ja hallituksen esitys tulee hylätä

kun sopimus sitten ratifioidaan sopimuksen soveltamista käytäntöön valvoo ilon asiantuntijakomitea joka käytännössä tulkitsee sopimusta ratifioinnin jälkeen

siinä mielessä kun täällä ei nyt valtionvarainministeri ole paikalla mutta valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja esitteli tämän haluaisin mielenkiinnolla kysyä miten näette kokoomuksen suunnassa tai hallituksen puolelta onko tämä esitys jota nyt ollaan eduskunnassa hyväksymässä helpottamassa sukupolvenvaihdoksia vai viemässä ehkä asiaa toiseen suuntaan

ja sitä sopimusta käsittääkseni tulkitaan kokonaisuutena sellaisena kuin se on allekirjoitettu eikä niin että maa panee siihen selityksiä vaikkakin se olisi täällä käsitelty puolin ja toisin

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys perustuu viime keväänä jätettyyn oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan jossa on kymmeniä erilaisia toimenpiteitä meidän oikeudenhoidon uudistamiseksi

on hankalaa ottaa kantaa edustaja lindtmanin väitteeseen että siinä tapauksessa että olisi noudatettu thln painotuksia sairastavuuskertoimissa olisivat vielä suuremmiksi nämä kuntien väliset erot veroprosentissa kasvaneet koska tämäntyyppistä tilastoa ei hallituksen esitys sisällä

vaikka tässä kuultiin mielenkiintoinen historiakatsaus ulkoministeri soinilta niin kun kuuntelin noita eduskuntaryhmien puheenvuoroja kyllä minulla päällimmäisenä mieleen tuli se että näistä isoista linjoista mitä hallituksenkin omistusohjauspolitiikkaan nyt sisältyy on täällä eduskunnassa varsin yhtenäinen näkemys

en ajatellut tässä puheenvuorossa käydä läpi sitä mitä ehkä edellinen tai sitä edellinen hallitus on jättänyt tämän asian suhteen tekemättä mutta nyt jos keskustelemme tästä hallituksen esityksestä ja siihen liittyvistä mahdollisista tarpeista tehdä valiokuntakäsittelyssä korjauksia niin yksi asia joka keskustelussa on jäänyt huomioimatta on se että tämä säännös tai korkovähennyksen rajoittaminen tulee koskettamaan myös kaupunkien ja kuntien omistamia yhtiöitä joita viime aikoina on syntynyt yhä enemmän kun sekä lainsäädäntö että euroopan unionista tulevat paineet ovat aiheuttaneet sen että muun muassa energia ja vesiliiketoimintoja on yhtiöitetty

tässä on käytetty nyt kolme puheenvuoroa jotka ovat kaikki olleet sen suuntaisia että hyvin kriittisesti suhtaudutaan siihen että lautamiesten lukumäärää vähennetään

mutta tämä on todellinen ongelma ja sitä ei ratkaista sillä että kuntien valtionosuusuudistuksen toteuttamisvaiheessa seurataan miten tässä nyt kunnille käy

kun katsoo tätä oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa niin sielläkin näyttää siltä että asia ei ole saanut ihan jakamatonta tukea

jos otetaan vaikka eduskunnan rooli tässä kehitysyhtiössä tai omistusohjauksessa jatkossa paremminkin jäi sellainen kuva että varsin laajasti sitä kannatetaan että tulee tämmöinen omistusohjausta tukeva neuvottelukunta

siinä pitää tehdä toimenpiteitä jotka oikeasti puuttuvat siihen että kaikilla kunnilla kaikkialla suomessa niillä jotka tuottavat palveluita on todellisuudessa resurssit niin että rahoitusperiaate myös toteutuu tuottaa ne palvelut niille asukkaille

siihen on jätetty eriävä mielipide

toinen joka täällä on saanut paljon kannatusta on se periaate että verot maksetaan siellä missä se tulos tehdään ja toisaalta palkitsemisen pitää olla oikeudenmukaista mutta kohtuullista

arvoisa puhemies

kustannusrakennehan vaihtelee sen mukaan tietenkin missä päin ollaan ja minkälaiset ovat välimatkat ja väestörakenne ja väestötiheys mutta se on tärkeätä että kaikki suomalaiset saavat ne tärkeät palvelut

arvoisa puhemies

tämä summahan tuntuu pieneltä kun puhutaan valtion budjetista mutta täytyy muistaa että oikeusministeriön hallinnonala ja meidän oikeudenkäyttöön liittyvät menot eivät niin valtavia ole ja nämä kaikki uudistukset koostuvat aika pienistä murusista

minusta tämä arktinen strategia on hyvin tervetullut ja tämä sisältää monia erinomaisia näkökohtia ja tavoitteita

siksi toivoisinkin kun täällä on pienistä asioista varmasti ja joistakin yksityiskohdista erilaisia näkemyksiä mutta isosta linjasta ollaan kuitenkin yhtä mieltä että avoimesti oppositiokin voi lähteä tukemaan tätä erinomaista yhteiskuntavastuuta korostavaa hallituksen omistajapolitiikkaa

nyt tämä tulee myös osittain vaikuttamaan kenties joihinkin näihin yhtiöihin siten että nämä kuntien sataprosenttisestikaan omistamat energiayhtiöt tai vesiyhtiöt eivät saa vähentää kaikkia korkomenoja omassa verotuksessaan niitä korkomenoja jotka aiheutuvat siitä että he maksavat tästä yhtiöittämisen kautta sataprosenttisesti omistavalle kunnalle

täällä asiakirjassa kun todetaan että lappi on oleellinen osa suomen arktisuutta niin haluaisin korostaa että lapissa kaikki keskeiset elinkeinot tavalla tai toisella liittyvät meidän luonnonvarojemme hyödyntämiseen

toinen selvyyttä kaipaava asia on maakuntaliittojen rooli tulevaisuudessa

myös matkailu nojaa pitkälle meidän luontoon puhtaaseen luontoon

tällä uudistuksella ei mielestäni merkittäviä oikeusturvaa vaarantavia tekijöitä ole

tämä seikka on sellainen joka mielestäni olisi hyvä tässä valiokuntakäsittelyssä kyllä huomioida ja pitäisi tarkistaa mitkä nämä vaikutukset ovat etenkin kuntasektorille

ne ovat jo nyt keskeinen osa kun puhutaan aluekehittämisestä ja sen päätöksenteosta

mutta nyt kun meillä on siellä erittäin hyviä ja kannatettavia kaivoshankkeita vireillä ja niissä ovat lupaprosessit edenneet niin on tullut sellainen ilmiö että kun valtion lupaviranomainen kaivosviranomainen tutkii ja myöntää tarkoilla kriteereillä näihin hankkeisiin luvan niin sitten toinen valtion viranomainen lähtee valittamaan tästä asiasta

mutta on tärkeää kun tässä on näitä eri näkökulmia tullut esille että valiokuntatyössä sitten tarkkaan punnitaan näitä eri arvoja ja sitten päädytään siihen tulokseen mihin sitten päädytäänkin

arvoisa hallinto ja kuntaministeri voisitteko kertoa mitkä ovat hallituksen linja ja tavoitteet maakuntahallintoa ja alueellistamista kohtaan

nimittäin ei ole järkevää kun valtio samalla antaa yleistä valtionosuutta ja muutoinkin julkinen sektori on kokonaisuus että toisaalta kuntien sataprosenttisesti omistamien yhtiöitten kuntayhtymien omistamien yhtiöitten tai mikseipä vaikka valtion sataprosenttisesti omistamien yhtiöitten korkovähennyksiä alettaisiin rajoittaa

tähän lienee joitakin perusteluja olemassa mutta siitä huolimatta hallintovaliokunta muun muassa tätä hallituksen esitystä käsitellessään kiinnitti tähän erityistä huomiota että tällainen voisi sanoa usean samaa lakia koskevan muutoksen esittäminen yhtä aikaa tänne eduskuntaan on omiaan kyllä aiheuttamaan sekaannusta ja tekemään lainsäädännöstä helposti aika monimutkaista

jotenkin tämä tuntuu minusta käsittämättömältä että me hukkaamme meidän resurssejamme siihen että saman valtion viranomaisista toiset myöntävät lupia toiset valittavat ja me täällä käymme tällaista vähän niin kuin piirileikkiä tässä taloudellisessa tilanteessa kun meillä pitäisi vauhdittaa näitä hankkeita jotka luovat työpaikkoja meille koko suomeen

ja tällä on suuri merkitys myös niihin jotka soveltavat lainsäädäntöä kun tämä selkeys lähtee poistumaan laista

tämähän varmasti tulee myös siitä että tämä sama sopimus koskee ja käsittelee hyvin erilaisia maita ja erilaisia alkuperäiskansoja

valiokunta pitikin tärkeänä että mahdollisimman pian käynnistetään ulkomaalaislain uudistaminen jonka tavoitteena tulee olla lain selkeyttäminen ja jonka yhteydessä tulee tarkastella myös direktiivien täytäntöönpanoa ja arvioida lainsäädännön mahdollisia sisällöllisiä kehittämistarpeita

se on siellä osa sopimusta

täällä viimeksi eilen käsiteltiin muun muassa tätä paperittomien ulkomaalaisten terveydenhuollon järjestämistä

vaikka siihen on tehtykin nyt tämmöinen selitys hallituksen ja saamelaiskäräjien kesken niin kuten totesin eduskunnat vaihtuvat hallitukset vaihtuvat saamelaiskäräjät vaihtuu eikä tämä sillä lailla oikeudellisesti sido etteikö kuka tahansa sopimuksen subjekti voisi vedota tähän asiantuntijakomiteaan ilossa ja edellyttää tämän artiklan voimaanpanoa

siellä on monia muitakin esimerkkejä mutta tämän hallituksen esityksen osalta täytyy todeta että nämä muutokset ovat kohtuullisia ja olen tämän hallituksen esityksen takana

silloin mielestäni on kyllä erittäin epäselvää ja epävarmaa että tämä selityksen takia jätettäisiin huomioon ottamatta

silloin kun hallitus aloitti kautensa ja hallitusohjelma tehtiin eduskunnalle esitettiin erittäin tarkkakin suunnitelma siitä miten on tarkoitus pysäyttää valtionvelan kasvu ja taittaa se tällä vaalikaudella

tässä tilanteessa kun euroopan taloustilanne on erittäin epävakaa olisi erityisen tärkeätä huolehtia siitä että kotimaisella yritystoiminnalla olisi edellytykset työllistää ja kasvaa täällä suomessa

siksi otankin esille tässä vaikka meillä on myös liikennepoliittiseen selontekoon liittyvä keskustelu tänään sen minkä muun muassa edustaja mustajärvi otti esille puheenvuorossaan ja edustaja rundgren tässä debatissa